heinäluoma sanoi että paras vakuus mikä nyt olisi ollut siis realistista hänen mukaansa saada olisi se että näiden maiden lainat olisivat preferred creditor statuksen saavia eli samat kuin imfllä

arvoisa herra puhemies

jos vaikkapa valveutuneet kansanedustajat tai vaikka median edustajat kaivaisivat viime kevään keskustelun ja sen mitä minä sanoin ranskan ja saksan sitoumuksista omia pankkejaan kohtaan

mutta kun katsomme mitä rahoilla tehdään niin nyt on ensimmäistä kertaa meillä käsillä vanhuspalvelulaki jossa myös ohjataan lisää resursseja nimenomaan vanhustenhuoltoon ja säädetään sisällöllisiä tavoitteita siitä mikä on hyvää hoitoa ikäihmisille

minä ainakin bongasin tästä paperista neljä uutta tehtävää

esiopetus oppivelvollisuuden jatkaminen kunnille tuli tehtäviä pitkäaikaistyöttömyyden hoitoon ja myöskin kotihoidon tuesta teidän talouspolitiikan strategiassa toukokuulta tänä vuonna sanotaan näin puhutaan kotihoidon tuesta että uudistus lisäisi kunnallisen päivähoidon kustannuksia enemmän kuin tuon lyhentäminen toisi säästöjä

kuten totesin arvostan sitä että perussuomalainen puolue on ollut valmis rahoittamaan kriisimaita välttääkseen koko talouskriisin syvenemisen ja koko eurooppalaisen talouden romahtamisen

minä voisin vakuuttaa että totesin että silloin pankit eivät kärsi vaan ne ovat tehneet sitoumuksen pysyä kreikassa sitoumuksen pysyä kreikassa

puhemies

se siitä yhteishengestä ja paniikin lietsomisen vastaisuudesta

minä tiedän että tämmöinen poliittinen taloudellinen tilanne on otollinen aina oppositiolle eli ihmisten epävarmuudesta jota täällä on hyvin kuvattu halutaan saada kaikki mahdollinen poliittinen hyöty irti

ei se ole minusta ei suomen hallituksesta ei edes saksan tai ranskan hallituksista ei edes koko eun hallituksista kiinni mitä imfssä päätetään siellä on myös muita

te olette olleet valmiita rahoittamaan kriisimaita te tulette olemaan myös jatkossa valmiita rahoittamaan kriisimaita kansainvälisen valuuttarahaston kautta

kuten tässä on todettu useaan kertaan kriisi on vaikea se on vakava mutta sitä pitää pystyä hoitamaan niin ettei se vielä entisestään syvene

heinäluoman käsitykseen että silloin kun rahoitusmarkkinat ja euroopan valtiot olivat kaatumassa että silloin olisi voitu tehdä hallittu velkajärjestely niin toistan vielä sen että jos se olisi ollut mahdollista se olisi voitu tehdä mutta kun se ei ollut mahdollista

siinä oli hyviä tavoitteenasetantoja hyviä konkreettisia esityksiäkin

minä olen valmis toteamaan että siinä teidän esityksessänne on paljon hyviä asioita niin kuin olen todennut jo aikaisemminkin ja varmasti lisätalousarviossa on niitä elementtejä koska siellä on ihan fiksuja ajatuksia

haluaisin vaan sen todeta vielä kun katsotaan että täällä on osa jotka haluavat että irlannille eivät anna lainaa sen paremmin markkinat kuin valtiotkaan että se tarkoittaa sitä että irlanti menee velkasaneeraukseen mikä voisi olla hyvä mutta se kestää vuosia

mutta sitten teillä se toinen puoli oli semmoinen joka vei terää tästä tavoitteenasetannasta tai aidosta mielipide erosta koska te sanoitte että mitään hyvää ei tehdä kaikki menee väärin

kukaan meistä ei tiedä oliko viime loppuviikon kokous semmoinen joka pelastaa meidät pahenevalta kriisiltä mutta ainakin sitä lamaa on pyritty estämään

irlanti tarvitsee vajaiden menojensa kattamiseen rahaa jostakin eli se on lainarahaa ja kun toivotaan ettei sitä anneta niin se johtaa erittäin kovaan sopeutukseen verojen korotukseen ja menojen leikkaukseen huomattavasti irlantilaisten ihmisten kannalta pahempaan tilanteeseen kuin mihin nyt olemme menossa

nyt on vain kysymys siitä että hallitus haluaa kohdentaa veronmaksajien piikkiin otetut velkaeurot mahdollisimman huolellisesti ja nimenomaan niin että me pystymme saamaan sijoitetulla velkaeurolla mahdollisimman monta työpaikkaa aikaiseksi

minä kiitän kaikkia vastuullisia eduskuntaryhmiä siitä tuesta mitä hallituksemme on saanut eri vaiheissa kun olemme pyrkineet tekemään parhaamme eurooppalaisen ja suomalaisen laman estämiseksi

eli tämmöinen ylenpalttinen oppositiohenki että kaikki on aina väärin ja mitään hyvää koskaan ei voi olla vie aidosti terää siltä kritiikiltä tai sitten aidoilta mielipide eroilta

meillähän ei ole esimerkiksi näitä yhteistoimintalausekkeita euroalueen lainapapereissa ei ole tällä hetkellä ja nyt me haluamme että semmoinen tehdään

tästä kehyspäätöksestä ja puolustusvoimien ratkaisusta meillä ei ole otettu yhdenkään hallinnonalan kannalta linjauksia

teimme silloin energiaverouudistuksen joka sen jälkeen on ruvennut sitten osittain vaikuttamaan mutta silloin edellisen hallituksen viimeisimpinä vuosina suomessa kulutettiin kivihiiltä ja kovaa

mutta ylivoimaisesti jos lasketaan isot ja pienet asiat paras suomen kannalta on se että me saimme nyt mahdollisuuden rakentaa globaalia ilmastosopimusta jossa ovat mukana siis yhdysvallat ja kiina yhdysvallat ja kiina

jos lisäleikkauksia puolustusvoimiin tehtäisiin se tarkoittaisi käytännössä hyvinkin merkittäviä ratkaisuja lukuisten yksikköjen sulkemisia tai sitten puolustuskyvyn merkittävää alentamista

arvoisa puhemies

elvytys elvytys elvytys

jo tämä velvoittaa myös kuntia arvioimaan mikä on paras mahdollinen kustannustehokkain tapa hoitaa ikäihmisiä

sen takia me nostimme kivihiilen verotusta ja peruimme turpeen veronkorotuksen jotta osaltaan voitaisiin tähän vaikuttaa eli tämän hallituskauden aikana oleva kehitystrendi eli kivihiilen kulutuksen väheneminen jatkuisi

yhdysvalloissa on nostettu keskusteluun se että koko maailman pitäisi sitoutua vielä suurempaan elvytykseen mutta se ei tule ratkomaan ongelmaa niin pitkään kuin tämä pankkikriisi on päällä

suomen kaltaiselle vientivetoiselle maalle kaikkein huonoin tilanne on se että me olemme semmoisessa porukassa joka on oikeassa kantaa huolta ilmastonmuutoksesta mutta jolla on tästä syystä epäreilut säännöt verrattuna niihin maihin joiden kanssa meidän yritykset kilpailevat

tässä oli jokunen kysymys suoraan

mitä unionissa on tehty

mutta jos kysyy omaishoitajilta tai hoidettavilta niin uskoisinpa että vielä tätä rahaa tärkeämpiä ovat ne tukipalvelut

no sehän tiedetään että hallitus katsoo jokaisen kehysriihen yhteydessä onko tarvetta lisäsopeutukseen mutta tämän lisäksi me katsomme myös mitä voimme tehdä suomalaisen kilpailukyvyn ja erityisesti työpaikkakehityksen vahvistamiseksi

tulemme esimerkiksi minä lähden torstaina ylimääräiseen ecofiniin päämiesten ohjeistamana ottamaan kantaa siihen että taseiden aukaisu ja sen jälkeiset toimenpiteet pitää pystyä euroopassa tekemään

sen takia oli tärkeää että durbanissa pystyttiin sopimaan siitä polusta kuinka edetään globaaliin sopimukseen jotta tämä kilpailuhaitta joka syö suomalaisten yritysten toimintamahdollisuuksia joka vaarantaa suomalaisten työpaikkojen olemassaolon saataisiin loppumaan

eli pääseekö hoitaja vapaapäivälle

yhdysvalloissa on nyt hyvä yritys julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyöksi jolla huonoja omaisuuseriä voitaisiin myydä edelleen

hyvät edustajat

työpaikkakehityshän on positiivinen silloin jos yritykset investoivat suomeen jos yritykset ja yrittäjät haluavat kasvattaa toimintaansa ja jos työnteko on aina palkitsevaa

emme siis valmistele lisätalousarviota ensi vuodelle mistä tässä oli kysymys mutta totta kai me arvioimme koko ajan sitä mikä on yleinen taloustilanne miten suomen pitää valmistautua siihen

nyt tällä lailla pyritään säätämään mahdollisuuksia ja asettamaan tavoitteita hyvälle kotihoidolle hyville omaishoidon tukipalveluille

mitä tulee nieluihin niin kuin totesin ja mitä ympäristöministeri totesi siitä me jatkamme keskustelua vielä paremman ja oikeudenmukaisemman sopimuksen saamiseksi suomalaisille

hirveän suuri riski siitä kohdistuu veronmaksajille mutta luulenpa ettei missään keksitä sellaista mallia maailmassa ettei veronmaksaja joutuisi jotakin taakkaa merkittävääkin taakkaa kantamaan

jos eduskunta ei sitä halua syystä tai toisesta niin voitaisiin miettiä itse asiassa ulkoasiainministeriön ja puolustusministeriön kanssa jos me järjestäisimme vähän kevyemmällä menettelyllä turvallisuus ja puolustuspoliittisia mutta myös ulkopoliittisia keskusteluja

kolmanneksi nämä päätökset lisäävät yhteiskunnallista oikeudenmukaisuutta ja neljänneksi nämä päätökset vahvistavat suomalaisen yhteiskunnan turvallisuutta

ensi kevät on se ajankohta kehykset erityisesti jolloin käydään läpi finanssipolitiikkaa mutta on välttämätöntä myös arvioida minkälaisia rakenneuudistuksia suomessa voisi tehdä jotta saadaan lisää kasvua pystymme välttymään uusilta yllättäviltä menoilta saamme dynamiikkaa suomalaiseen yhteiskuntaan

jokainen voi sitten jakaa sen kuinka paljon haluaa painottaa tätä tai kuinka paljon haluaa painottaa omaishoidon tukipalveluja koska se palveluhan sille ihmisille on kaikki kaikessa

sitten kun me tiedämme mitä tälle tehdään niin sitten me voimme ruveta hoitamaan oireita eli sen jälkeen voimme katsoa euroopassakin mitä sillä elvytyksellä voisi saada aikaan

mitä me voisimme tehdä jotta alkupäästä erityisesti keskeltä ja loppupäästä voisimme saada lisää työvuosia ja lisää työtunteja

tätä tehdään koko ajan tätä arviota mutta ensi kevään kehysriihi on se aikataulu jolloin asiaan palataan ellei mitään uutta täysin yllättävää matkalle ilmaannu

se rahakaan ei korvaa sitä jos ei jaksa hoitaa omaista tai jos omainen hoidettava ei pysty pysymään siinä kunnossa että hoitaja jaksaa kantaa huolta

en lähde toistamaan euroopan keskuspankin sanomisia koska he ovat hyvin varovaisia siinä kuinka muotoilevat sanansa mutta jotakuinkin sitä luokkaa se on ollut että kaikkia toimenpidekeinoja ei ole vielä toistaiseksi nähty tai että on mahdollisuus tehdä vielä jotakin lisää

työn tarjonta on tässä olennaista eli rakenteelliset uudistukset joilla työn vastaanottaminen on kannattavampaa ja toisaalta sitten myös se että niitä semmoisia välivuosia tulisi mahdollisimman vähän

on erilaisia mielipiteitä jostakin ollaan myös samaa mieltä

eli minä uskon vahvasti siihen että kun yhdysvalloissa ja kun euroopassa pystytään läpivalaisemaan suurimpien pankkien taseet irrottamaan siellä tavalla tai toisella huonot tase erät minimoimaan siinä ohessa veronmaksajien riski mutta sitä riskiä ei voi kokonaan välttää ja kun tätä kautta saamme palautettua luottamuksen finanssisektoriin niin siitä se sitten lähtee

kauttaaltaan kun katsoo perussuomalaisten ja keskustan puheita niin jos nämä kaikki kummankin puolueen osalta laitettaisiin niin suomi velkaantuisi ensi vuonna huomattavasti enemmän kuin mitä se nykyisillä päätöksillä tekee

teemme vielä mittaristoja hoitoisuudesta jolloin pystymme arvioimaan missä resursseja tarvitaan ja myös haastamaan kunnat siihen parhaaseen mahdolliseen laadulliseen kehittämiseen

mielellään rakennettaisiin suomen taloutta vähän toisissa olosuhteissa ja mietittäisiin hieman toisenlaisia haasteita vaikkapa yliopistojen kehittämistä koulutuspolitiikkaa mutta kun tämä on meidän osamme niin me hoidamme hommamme ja uskon että tässä on eduskunnalla ollut pelkästään hyvää tahtoa että löydetään ne parhaat keinot joilla suomalaisen veronmaksajan vastuita

nyt on pientä valoa tässä suhteessa yhdysvalloissa euroopassa ei vielä mutta toivon mukaan viikonlopun jälkeen täälläkin

jos näin uskoo on oltava valmis tekemään koko joukko isoja ja pieniä ratkaisuja joilla työn arvoa lisätään joilla työtä lisätään

sitä silmällä pitäen että se menee me olemme tehneet täsmällisiä pienituloisimmille kohdennettuja keinoja joita ovat perusvähennyksen kasvatus ja työtulovähennyksen kasvatus eli pienituloisimmat työntekijät ja etuuksien varassa olevat ihmiset saavat kompensaation mahdollisesta hintojen noususta siis mahdollisesta hintojen noususta tätä kautta

kerron vain omalta puoleltani näkemyksen siitä että kun joidenkin puolueiden taustalla muun muassa kokoomuksen taustalla on ikivanha säätiö joka on perustettu kauan sitten ja jonka tehtävänä säätiön säännöissä lukee kokoomuksen tukeminen niin miksi semmoinen pitäisi kieltää tai sen antamien lahjoitusten määrää rajoittaa

ainakin euromaiden selkeä enemmistö heidän talousasiantuntijansa mukaan lukien ovat sitä mieltä että tämä paketti kannattaa kuitenkin tehdä

hallitus halusi satsata erityisesti nuorten työllistymisen mahdollisuuksiin uudistamalla oppisopimuskoulutusta

tähän asiaan

päiväkeskus tuo varten istua kaveristuksen toinen asia kuin mausteena tuota sellaiselta lakivaliokunta on hyvä

euroalueella ei ole yhtään maata ei myöskään komissio ei myöskään euroopan keskuspankki ei myöskään kansainvälinen valuuttarahasto joka puoltaisi default vaihtoehtoa mutta on totta että tästä keskustellaan

samalla me perimme lisää veroja tuontituotteista eli ulkomaisesta työstä

on aika vähän niitä maksuja ja veroja joita maksavat ulkomaalaiset työstään suomessa ja arvonlisävero on yksi vero jolla verotetaan tuontituotteita

me halusimme vahvistaa muilla keinoin nuorisotakuuta että nuori oppii työn arvoon ja että hänen välivuotensa tyhjät vuotensa jäisivät minimiin

haluaisin vain tämän tuoda esille sen takia että tämmöistäkin on esitetty

ja aivan niin kuin edustaja pekkarinen totesi ei kukaan voi mennä takuuseen edes siitä teidän mallistanne eli ettei tartuntavaaraa olisi jos kreikka irtoaisi eurosta

me halusimme vahvistaa vajaakuntoisten työllistämisen mahdollisuutta jotta jokainen saisi tuntea yhdenvertaisuutta myös työssä

me halusimme vahvistaa maahanmuuttajien työllisyysmahdollisuuksia

me halusimme uudistaa lapsiperheiden pienten lasten vanhempien mahdollisuuksia yhdistää työtä ja päivähoitoa että pääsisimme pois tästä suomalaisten perinteestä että joko vanhemmat ovat kokonaan työssä tai kokonaan kotona

yleinen harkinta on kuitenkin euroalueella myös instituutioiden ja talousasiantuntijoitten kohdalla johtanut siihen että tämä on pienemmän riskin tie